on hyvä että korkeakouluopintoja tuetaan sitomalla opintotuki indeksiin ja että valmistumista vauhditetaan tämä työurien pidentämistavoitekin mielessä

opintotukiuudistus on hyvä pieni askel vaikka kokonaisuudistusta oltaisiinkin kaivattu ehkä rohkeamminkin toteutettavaksi

korkeakouluissa tehtävä tutkimustoiminta ja innovaatiot ovat keskeisiä tekijöitä kun uudistamme yhteiskuntaa ja pyrimme takaamaan maamme kilpailukyvyn tulevina vuosina

palaan ehkä vielä ihan lyhyesti tuohon edustaja vikmanin puheenvuoroon missä hän puhui oppivelvollisuusiän nostosta vaikka se ei suoranaisesti budjettiasia olekaan

eli kyllä tämä syrjäytymisen ehkäisytyö on sellaista täsmätoimien hakemista että jos me hukkaamme ne käytettävät vähät määrärahat koko ikäluokkaan niin silloin ne tuloksetkaan eivät kovin vaikuttavia välttämättä ole

eli tässä toivoisin että pääsisimme sentyyppisiin ratkaisuihin joissa tukea erityisesti sitä tarvitseville riittäisi riittävästi

arvoisa puhemies

tänään oli ilahduttavaa kuunnella ministeri risikkoa ajankohtaisessa kakkosessa kun hän puhui kuntoutuksen roolista tässä syrjäytymisen ehkäisytyössä

jos nuorelta on elämänhallinta hukassa on päihdeongelmaa mielenterveysongelmaa niin on turha kuvitella että siitä koulutuksesta jota hänelle tarjotaan olisi sitten hyötyä

tämän uuden lain alle on tarkoitus koota nykyisin hajallaan olevat oppilas ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset ja uudistuksella mahdollistetaan kuraattori ja psykologipalvelut myös toisen asteen opiskelijoille

tätä on kovasti odotettu ja tälle on huutava tarve sillä nimenomaan näissä ikäluokissa toisella asteella hyvin paljon puhkeaa erilaisia omaan elämään liittyviä ehkä ensimmäisiä kriisejä ja toisaalta myöskin siellä jo syntyy mielenterveysongelmia jotka sitten pääsevät pahenemaan myöhemmälle iälle mentäessä jos ei niihin päästä varhaisessa vaiheessa puuttumaan

käytännössä kunnille tulee pitkässä juoksussa huomattavasti edullisemmaksi panostaa niihin ennalta ehkäiseviin ja varhaisen puuttumisen muotoihin jotta sitten pystytään ne kaikkein kalleimmat kustannukset väistämään

toisaalta tämä on tietysti myöskin suunta johon pitää ihan inhimillisestäkin näkökulmasta mennä koska ilman muuta meillä ei ole varaa siihen inhimilliselläkään tasolla että ihmiset syrjäytyvät työelämästä jo ennen kuin ovat sinne päässeet edes jalkaansa ujuttamaan

edustaja ojala niemelälle täytyy todeta että samassa hallituksessa ollaan ja ihan yhtä vähän on rahaa tällä hetkellä jaettavissa niin saliin vasemmassa kuin oikeassakin laidassa

vaarana on näissä oppivelvollisuusiän korotuksen yhteydessä tehtävissä kohdennuksissa että jos kaikille antaa vähän niin kukaan ei saa tarpeeksi

eli eikö järkevämpää olisi kohdentaa tosiaan näille kaikkein eniten tarvitseville eli syrjäytymisvaarassa oleville tai jo syrjäytyneille nuorille ne vähät rahat mitä tällä hetkellä pystytään kohdentamaan tähän työhön

kuten edustaja rundgren totesi sekä tämä oppivelvollisuusiän korotus että esimerkiksi oppilas ja opiskelijahuoltolaki todella lisäävät kun tien kustannuksia

mielestäni hyvä periaate olisi se ja tulee olemaan se että aina kun lisätään velvoitteita niin otetaan niitä jostain toisaalta pois

muuten meillä on kohta koko hyvinvointivaltio kriisissä